on totta että maksuvapautuksia hyvin nihkeästi tällä hetkellä kunnissa myönnetään näihin terveyskeskusmaksuihin ja voi olla kyllä niin että myös toimeentulotukiluukulla näkyvät sitten nämä kasvavat maksut

ensinnäkin ed

jaskarille totean että aika harvat asiakkaat niistä asiakasryhmistä jotka tarvitsevat sosiaali ja terveydenhuollon palveluita ovat sellaisessa tilanteessa että voivat itse shoppailla palveluita käydä kaupassakaan vaan heidän kuntonsa on niin heikko että he tarvitsevat julkista palvelua ja tukea ihan arkipäivän asioiden toteuttamiseen

kysyisin ministeriltä sitä huolettaako teitä tämä muutos jossa työhön palaamisen tukemiseksi maksettavaa vammaistukea maksettaisiin jatkossa ainoastaan niille jotka ovat saaneet hoitotukea eläkkeen lepäämäänjättämishetkellä koska meillähän on monia työkyvyttömiä henkilöitä jotka eivät saa hoitotukea

miten aiotte tässä tilanteessa varmistaa sen etteivät julkiset palvelut kutistu ja heikkene entisestään ja niiden piiriin jää vaan pienituloisimmat vaan että niitä myös kehitetään tässä niin kuin tarve vaatii nyt on jo toistakin kestävän työt jonkun matkaa ettei enää muutama vastus porisi jälkeen ministerin päätös kommentit vähenevät

tämä alkoholiveron korotus on erittäin tarpeellinen vaikkakaan esitetyllä veronkorotuksella ei saavuteta kansanterveyden kannalta riittävää kulutuksen vähentymistä kuten sosiaali ja terveysvaliokunnan mietinnössä todetaan

esimerkiksi alkoholimainontaa etenkin mielikuvamainontaa tulisi rajoittaa liikennepromillerajoja tulisi laskea ja anniskelua koskevia säännöksiä edelleen kehittää ja alkoholiluvan valvontaa vahvistaa jotta esimerkiksi alaikäisille myyntiä voitaisiin todella vähentää

päihdepalveluiden saatavuus ja erilaisten matalan kynnyksen palvelupisteiden toteuttaminen ja niiden kautta palveluiden saanti tulisi varmistaa eri puolilla maatamme

perusterveydenhuollon ja työtyöterveydenhuollon mahdollisuuksia puuttua päihdehaittoihin esimerkiksi mini interventioiden kautta tulee voimistaa

päihdepalveluiden vahvistamisen tarpeeseen kiinnitti huomiota myös valtakunnallinen päihde ja raittiusasioiden neuvottelukunta hiljattain

arvoisa puhemies

päihdepalveluiden puolestapuhujia ei riittävästi ole ollut kunnissa ja kunnissa onkin suuria päihdepalvelujen eroja eri puolilla maatamme

etenkin kaikkein heikoimmassa olevien vaka vien päihdeongelmien kanssa kamppailevien suurkuluttajien asemasta ja sosiaalisista oloista huolestuneita ei valitettavasti riittävästi ole ollut

sitä on odotettu todella pitkään ja sen ratifiointihan edellyttää että kotikuntalaki sekä sitten näitten pakkotoimien lainsäädäntö toteutetaan

toivon todella että myös näiden kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien ihmisten asemaan liittyvät kysymykset nousisivat vahvemmin esiin ja ne saisivat entistä enemmän puolustajia

ja lisäksi kysyisin onko kehitysyhteistyöhankkeissa mahdollista huomioida painottaa näissä läpileikkaavissa teemoissa erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevien kehitysmaiden vammaisten näkökulmaa

tällä hetkellä valvira ja aluehallintovirastot ovat kuormitettuja

myös vakavien päihdeongelmien kanssa kamppailevien osalta on suuria ongelmia riittävien ja riittävän pitkien päihdekuntoutusjaksojen saannissa

laite niin miesten ohi edustelu on yleinen ja sen jälkipuinnista arvoisa puhemies

sairauksina ja jopa kuolemina työpoissaoloina työkyvyttömyytenä perheiden pahoinvointina lastensuojelullisina kysymyksinä väkivaltana ja niin edelleen

tämän ryhmän hätähuuto tulisi kuulla nykyistä vahvemmin

nimittäin sosiaali ja terveysministeriössä oli työryhmä joka tämän ponnen perusteella sitten laitettiin työskentelemään ja siellä valitettavasti johtopäätös oli erilainen

siksi tarvittiin tämä aloite

kaikista pienituloisimmilla kaikista köyhimpien perheiden lapsilla toimeentulotuessa kyllä huomioidaan harkinnanvaraisena toimeentulotukena tai ennalta ehkäisevänä toimeentulotukena näitä harrastusmenoja mutta koska käytännöt kunnissa vaihtelevat siinä kuinka niitä huomioidaan toimeentulotuessa kuinka paljon niitä huomioidaan niin olisi kyllä tärkeätä että tähän asiaan puututtaisiin tiukemmin jotta saataisiin tasavertaisuus myös toteutumaan ja riittävästi kaikkialla suomessa tätä asiaa käytäntöön laitettua

ruohonen lerner otti esiin jääkiekon kustannukset ja maksut ja on ihan totta että esimerkiksi lisenssimaksut ovat kyllä mahdottoman suuria monelle perheelle

senkään vuoksi jääkiekkoa eivät sitten aina köyhimpien perheiden lapset pysty harrastamaan vaikka kaikilla lapsilla tulisi minun mielestäni olla oikeus siihen omaan kiinnostuksen kohteeseen harrastukseen ja sitä mihin itsellä on kykyjä ja haluja ja kiinnostusta sitä myös sitten harrastaa

heillä on oma rahasto mistä sitten tuetaan köyhimpien perheiden lisenssimaksuja jotta ihan aidosti kaikkien perheiden lapset pystyvät sitten lajia harrastamaan

sdpn eduskuntaryhmä on esittänyt lasten perusosan nostoa toimeentulotukeen ja siinä tavoitteena ovat olleet justiin oikeastaan samanlaiset perusteet kuin tässä lakialoitteessa että lasten tarpeet huomioitaisiin paremmin toimeentulotukea myönnettäessä

karimäen esityksen ja ottaisi tästä sitten onkeensa ja lähtisi auttamaan köyhien lapsiperheiden harrastusmenojen huomiointia

saarinen toivat esiin yhdyn täysin heidän ajatuksiinsa tämä ei suinkaan ole kuin yksi keino yksi tapa auttaa tätä suurta ongelmaa ja kysymystä mutta hyvä sellainen

ehkäisevä päihdetyö on osa laajaa hyvinvointia ja terveyden edistämistyötä jota tehdään monella sektorilla muun muassa oppilaitoksissa kulttuuri ja vapaa ajan toiminnassa yhdyskuntasuunnittelussa elinkeinoelämässä sekä luonnollisesti sosiaali ja terveydenhuollossa ja monissa järjestöissä

ehkäisevä päihdetyö on muun muassa alkoholilupakäytäntöjä ja valvontaa muun muassa anniskelupaikkojen sijoittelua ja vastuullista anniskelua

ehkäisevä päihdetyö on myös tiedon jakamista päihdehaitoista päihdekasvatusta sekä varhaista tukea orastavissakin päihdeongelmissa muun muassa mini interventioiden käyttöä riskien ehkäisyssä puheeksi ottamista ja terveysneuvontaa terveydenhuollossa

alkoholipolitiikassahan on oleellista kysynnän ehkäisy ja haittojen vähentäminen

alkoholihaittojen ehkäisemisessä tulee yhdistää kansalaisten oma juomisen säätely viranomaisten toiminta sekä alkoholia myyvien markkinoiden toimintatavat

olen erittäin kummissani ja ihmeissäni siitä että loppukeväällä valmistunut alkoholimainontaa käsitelleen työryhmän loppuraportti ei sisällä tätä tärkeää toimea

on käsittämätöntä että alkoholimainontaa pohtinut työryhmä ei esittänyt mielikuvamainonnan kieltoa vastoin kaikkien alan asiantuntijoiden näkemyksiä

vaikuttaa valitettavasti siltä että työryhmän asiantuntijanäkemykset on siirretty johtopäätösten sijaan liitteisiin josta työryhmän loppuraportissa näkyy vahvasti asiantuntijoiden eri näkemys työryhmän päätelmiin nähden

muun muassa tutkimusnäyttö mainonnan vaikutuksista lasten alkoholinkäytön aloittamisikää laskevasti ja juomisen yleisyyttä lisäävästi on vankka

kysymys ei ole myöskään alkoholimainonnan kieltämisestä kokonaan

tavoitteena on rajata mainonta hinta ja tuotetietoihin kuten tuosta aloitteestakin käy ilmi tuotteen kuvaan hintatietoihin saatavuuteen kaupasta valmistusreseptiin raaka aineisiin ja ruokasuosituksiin

mielikuvamainontakielto poistaisi mainoksista erityisesti nuoriin vetoavat elementit kuten nuorisokielen ja nuoriin vetoavan huumorin käyttämisen musiikin biletystarinat ja kuvat ja niin edelleen

monesti mielikuvamainokset on suunnattu juuri nuo riin sillä niissä viitataan baareihin ju kulin ja alkoholin hyvään juhliin alkoholiin hyvän tunnelman luojana ja seksuaalisuuteen

mielikuvamainonnan kiellolla on myös vahva kansan tuki sillä tutkimusten mukaan valtaosa suomalaisista puoltaa alkoholin mielikuvamainonnan kieltoa ja sallisi ainoastaan hinta ja tuotetietojen esittelyn kuten tässä aloitteessa esitetään

tämä nyt esillä oleva uudistus ei kuitenkaan ratkaise niitä isoja ongelmia ja kysymyksiä joita isyysvapaan käytössä tällä hetkellä on

on erittäin hyvä että budjetin eduskuntakäsittelyssä palautettiin metsähallituksen luontopalveluiden resurssit sillä se leikkausesitys olisi ollut aivan kohtuuton samaan aikaan kun virkistyspaineet kasvavat ja luonnon monimuotoisuuden suojelun roolin tulisi ennemminkin vahvistua

lisäksi ovat tietysti vanhempainvapaajärjestelmässä nämä suuret kysymykset kuten esimerkiksi perhevapaiden kustannusten jakautuminen tasaisemmin nais ja miesvaltaisten alojen välillä

valitettavaa sen sijaan on se että etelä suomen metsiensuojeluohjelma metson rahoitus on edelleen aivan liian alhainen suhteessa ohjelmalle asetettuihin tavoitteisiin

asiantuntijoiden mukaan alkoholimainonnan havaitsemisen yhteydestä alkoholin myöhempään käyttöön ja haittoihin on olemassa vahvaa tutkimusnäyttöä

isällä ja jokaisella lapsella tulee olla oikeus keskinäiseen isälapsi suhteeseen ja siihen tukeen yksilökohtaisesti

siksi myös monikkoperheille on syytä säätää oikeus pidempään isäkuukauteen ja sitä sdpn eduskuntaryhmä tässäkin yhteydessä esittää

tämä kaikki siitä huolimatta että päihteiden käyttö on yhteiskunnassa kasvavaa ja päihteiden käyttöön liittyvät muut sosiaaliset ongelmat sitä myöden ovat vahvassa kasvussa

lisäksi kun viime aikoina on paljon puhuttu työurien pidentämisestä niin tässäkin päihdeongelmien ehkäisy ja hoito tulisi nähdä oleellisena asiana

samoin perheosastoillakin on tyhjiä paikkoja ja ensi ja turvakotien liiton päihdeäitipalvelut ovat taloudellisissa vaikeuksissa vaikka näihin panostamalla saataisiin ihmisten hyvinvointia edistettyä ja esimerkiksi lasten huostaanottoja vähennettyä merkittävästi ja ehkäistyä monen sektorin taloudellisia tulevia kustannuksia

ään

edellä mainitut kustannukset vielä moninkertaistuvat jos niihin lasketaan alkoholinkäyttöön liittyvien sairauspoissaolojen ennenaikaisten eläkkeiden ja alkoholikuolemien vuoksi menetetty työpanos

tilanteissa joissa lapsen isyyttä ei ole vahvistettu tai tilanteissa joissa isä ei asu yhteisessä taloudessa äidin kanssa eikä myöskään käytä oikeuttaan tässä momentissa tarkoitettuihin lisäpäiviin äidillä on oikeus käyttää nämä vanhempainpäivärahan lisäpäivät

hyvät kuulijat arvoisa puhemies näidenkin esimerkkien valossa on siis selvää että päihdehaittoja tulisi kaikin keinoin ehkäistä ja yksi keino tässä on tämä aloitteen sisältämä alkoholin mielikuvamainonnan rajaaminen

anneli kiljunen edellä kuvasikin jo vahvasti tätä lakia ja olemme päätyneet hylkyesitykseen lain osalta

tämä laki ei ole asianmukainen siltä osin että yliopistoja tuetaan näin työttömyysturvajärjestelmän kautta eli työttömyysvakuutusmaksuja alennetaan

tämä on periaatteellisesti iso asia että on lähdetty tälle tielle että tätä rahoitusvajetta työttömyysturvajärjestelmän kautta paikataan ja emme voi tätä hyväksyä

tämä yliopistojen rahoitusvaikeus olisi pitänyt ratkaista ilman muuta yliopistojen perusrahoituksen korotuksen kautta turvaamalla riittävä rahoitus sillä tavoin

myös kuten edellä puhujat ovat tuoneet esiin tämä asettaa työnantajat hyvin eriarvoiseen asemaan ja olisi kyllä ollut tarpeen että tässä yhtey dessä olisi ollut perustuslakivaliokunnan arvio asiasta myös käytössä

tässä esityksessä todella on sellainen asia tänne sisäänrakennettuna että nyt kahden vanhemman perheet joissa on isä ja äiti saisivat tämän pidennyksen mutta sitten niissä tilanteissa joissa on yksinhuoltajaäiti ei saataisi tätä pidennystä

kun lapselle on kuitenkin ihan elintärkeää että on jompikumpi vanhempi mahdollisimman pitkään kotona niin sen vuoksi mekin esitimme tuota muutosta tuohon yksinhuoltajien tilanteeseen tämän lain kohdalla

mutta on myös lopuksi todettava se että vanhempainvapaajärjestelmä kyllä kaipaa monenlaista kehittämistä myös jatkossa aivan kuten joitakin näkökulmia otin tuossa puheenvuorossani aiemmin esiin

mutta haluan vielä tuoda esiin muun muassa sen seikan että pätkätöitä tekevien määräaikaisten työntekijöiden osalta on muun muassa ongelmia siinä kuinka vanhempainvapaata ja tätä isyyskuukautta nyt tätä pidennettyäkään isyysvapaata voidaan käyttää joten todella toivoisin että tämmöiset mitä erilaisimmat perhetilanteet ja työelämä kun työolosuhteet ovat muuttuneet tulisi kyllä huomioida nykyistä paremmin niin että kaikilla lapsilla olisi oikeasti oikeus yhä enemmän sitten vanhempiensa aikaan

sitran luonnonvarastrategiatyöryhmässä innostuimme kovasti biotalouden uusista mahdollisuuksista ja näimme kovasti mahdollisuuksia luoda uusia kestäviä työpaikkoja tälle saralle kunhan ne pohjautuvat uusiutuviin ja kestävästi käytettyihin luonnonvaroihin sekä materiaali raaka aine resurssi ja energiatehokkuuteen ja pyrkimykseen päästä suljettuun kiertoon sillä tällä hetkellähän me hukkaamme kovin paljon prosesseissa luonnonvaroja

arvoisa puhemies